kuntaliitos on vain yksi vaihtoehdoista ja liitoksiakin pitää tarkastella eri liitosvaihtoehtojen kautta

ihmisarvoisen elämän peruslähtökohdat kuuluu turvata kaikille mutta toisaalta jokaiselle kuuluu vastuu omista valinnoista ja niiden kustannuksista

kunnilla on myös mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa ja pyrkiä siten erottautumaan edukseen sekä saamaan enemmän tehoa irti omista resursseistaan

kilpailu näyttäytyy epäterveenä useimmiten lähinnä niille jotka eivät ole saaneet kehitettyä omaa toimintaansa sellaiseksi että sillä pärjäisi kilpailussa

kuntien keskinäinen kilpailu kannustaa niitä pitämään kustannuksia kurissa tehostamaan palveluita ja tulemaan houkuttelevaksi asuinpaikaksi

jos kunnalla tai alueella menee hyvin työpaikkoja syntyy palvelut pelaavat jos vielä kunta ja alue kehittyvät voidaan asiallisesti kysyä

kopioimalla parhaat ja kustannustehokkaimmat mallit voimme saavuttaa todellisia kustannussäästöjä ja palveluiden laadun paranemisia

kuntauudistuksen yhteydessä on kaikin keinoin varmistettava että tehokkaat organisaatiot ja toimivat mallit eivät joudu heitetyiksi pesuveden mukana

selvää on

kurkkua myöten velkaantuneiden valtioiden on kannettava oma vastuunsa

vastuuttomat tai tyhmät rahoittajat ovat uskoneet vastuuttomien valtioiden kertomia satuja kasvavasta taloudesta ja sen tuomasta pelastuksesta

kun lähdemme katsomaan kreikan tilannetta kreikka olisi pitänyt laittaa velkasaneeraukseen tai vähintä mitä olisi ollut veloille olisi pitänyt antaa takauksia kuten täällä useaan otteeseen on vaadittu

kysehän olisi ollut hallitusta toimenpiteestä lainojen mahdollisesta osittaisesta anteeksiannosta maksuaikojen tarkistamisesta ja saneerausohjelmasta kuten nytkin tehdään

rehellisesti sanottuna en haluaisi periaatteen vuoksi hyväksyä vastuutonta toimintaa ja vielä kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta

valtiommehan on jatkuvalla syötöllä tällä hetkellä lainamarkkinoilla velkaannumme jatkuvasti oikeastaan miljardi per kuukausi

on ehkä todennäköistä että tämän avulla kotitaloudet maksavat myös matalampia korkoja kuin tilanteessa jossa päästäisimme eurotalouden luisumaan

onneksi laina paloitellaan

markkinoilla on silti olemassa epäilys siitä että kreikalle annettavia lainoja ei tulla kokonaan saamaan ikinä takaisin

muun muassa palkka ja eläkeleikkaukset sekä verojen korotukset johtavat automaattisesti supistuvaan kansantalouteen ainakin lyhyellä tähtäimellä

suomella on minimaalinen luottoriski kolme ata kolmen an maa jolla lainat nykytasolla mitattuna ovat lähes kaksi kertaa suuremmat kuin tulot

se tuo ainoastaan hetken hengähdystauon markkinoille antaa vähäksi aikaa luottamusta että vielä kannattaa lainoittaa velkaisia valtioita